valitettavasti toimet ovat jääneet suurelta osin toteuttamatta ja nyt selonteossa hakkeen käytön lisäämistä energiantuotannossa jälleen lupaillaan

arvoisa puhemies

pankit ovat antaneet vastoin finanssivalvonnan suosituksia liian paljon lainaa näille asunnonhankkijoille

arvoisa puhemies

kansalaisten verot tulisi aina määrätä heidän maksukykynsä mukaan joten perusvähennyksen korottaminen olisi pieni askel kohti oikeudenmukaista verotusta mutta varallisuusverotuksen palauttaminen olisi sitten jo isompi askel

jos hallitus ei ole lukenut perussuomalaisten vaihtoehtoa niin näyttää siltä että keskusta ja edustaja tiilikainen on ainakin ne lukenut mikä sinällänsä on ihan hyvä asia

vaikka täyttä varmuutta ihmisen osuudesta ilmastonmuutoksen aiheuttamisessa ei ole tulee lämpenemiseen liittyviin uhkakuviin suhtautua vakavasti

täällä on vähimmäispäivärahan nosto täällä on opintoturvan parantaminen täällä on tulossa ensi vuodeksi työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajien korotettu tuki ja niin edelleen

toivottavasti sosialidemokraatit ovat samaa mieltä perussuomalaisten kanssa tästä varallisuusveroasiasta nykyi sin kun istuvat oppositiossa varjobudjettejaan laatimassa

eniten luonnonolojen muutoksesta kärsivät jo valmiiksi heikossa asemassa olevat afrikan ja aasian kehitysmaat joissa kuivuuden paheneminen vaikuttaa haitallisesti ruuantuotantoon ja kasvattaa nälänhätää

mutta toivoisin että finanssivalvonnalla olisi enemmänkin valtaa määrätä pankkien toimintaa ja että se ei olisi pelkästään suosituksen tasolla vaan finanssivalvonta voisi antaa sitovia määräyksiä pankeille siitä miten niitten pitää toimia koska kansalaiselle on hirveä katastrofi jos menee asunto alta ja sitten jää paljon velkaa maksettavaksi koko loppuelämän ajaksi

tämähän on yksi niitä osia jotka nyt ovat tärkeitä kun työttömyys on suurta

erilaisten pienvoimaloiden toimintaa tulisi valtion toimesta tukea

ei tässä nyt ole ollenkaan sanottava ettei ole sata komitea mitään saanut aikaan mutta tämä on tietenkin aikamoinen väliaikainen ratkaisu

myös turvetta tulee pitää yhtenä energiantuotannossa hyödynnettävänä mahdollisuutena ja onkin hyvä ettei hallituksen strategiassa sen käyttöä täysin tyrmätä

koska ilmastonmuutos on globaali ongelma on tärkeää että kaikki valtiot osallistuvat kööpenhaminan kokoukseen ja sitoutuvat yhteisiin päästöjen vähentämistavoitteisiin

alueellinen energiatalous on tulevaisuudessa avainasemassa ja sen on oltava jatkuvan panostuksen kohteena

hämmästyttävää on se miksei ympäristöjen erilaisuutta lainkaan oteta huomioon

on harmillista että ollaan edelleen näin huonossa tilanteessa

vapaamatkustajille ei ole sijaa

jätevesien puhdistuksen tarpeellisuuteen ja hyödyllisyyteen vaikuttaa aivan oleellisesti se sijaitseeko kiinteistö pohjavesialueella vai herkällä ranta alueella tai esimerkiksi paikalla jossa naapurin suursikala laskee jätökset lannoitteeksi viereiselle pellolle

yhdysvallat ei aikoinaan lähtenyt mukaan kioton ilmastosopimukseen mutta toivoa sopii että nyt on toisin

lähes kaiken jätemateriaalin kierrätys ja hyödyntäminen energiana on mahdollista jos vain tahtoa löytyy

arvoisa puhemies

suomen kaltaisessa maassa asuntojen energiatehokkuus on tärkeässä roolissa silloin kun pyritään puhtaaseen ja kestävään kulutukseen

kiina on tähän saakka katsonut päävastuun ilmastonmuutoksen hillinnästä kuuluvan teollisuusmaille ja suhtautunut epäluuloisesti länsimaiden ajamaan ilmastopolitiikkaan jonka taustalla on uskottu olevan pyrkimys kiinan kasvun ja vahvistumisen rajoittamiseen

pohdinkin sitä miten täytäntöönpanoa aiotaan käytännössä valvoa

kuka vaikkapa lapin pinta alaltaan suurissa mutta harvaanasutuissa kunnissa lähtee lähes tiettömien taipaleiden taakse tarkistamaan jokaisen mökkipahasen jätevesien käsittelyn tilaa

uudisrakentamisessa valtion tulee ohjata rakentamista energia ja ilmastostrategian näkökulmasta ja kansalaisia tulee kannustaa vapaaehtoisin toimin olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen

tähän keskusteluun on niin vaikea osallistua kun esitetään jatkuvasti täysin virheellisiä ja vääristyneitä väitteitä joita ei pysty edes näissä aikatauluissa korjaamaan

on selvää että suomi osana kansainvälistä yhteisöä tekee osuutensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi mutta totuus on että pienenä valtiona meidän tekemisemme eivät yksin paljoa paina

hallituksen asuntopolitiikan tavoitteena on sovittaa yhteen ihmisten asumisen toiveet ja tarpeet yhteiskunnan tarpeet ja kestävä kehitys

tehtiinpä niin tai näin on itsestäänselvää että valvonta tulee syömään runsaasti sekä aikaa että taloudellisia resursseja kunnissa

siinä mielessä olisi ollut mukavaa että erityisesti hallituspuolueitten edustajat nyt olisivat vaivautuneet lukemaan tämän perussuomalaisten hyvän vaihtoehtobudjetin että olisivat sitten sieltä oikeasti löytäneet sellaisia heikkouksia joista voitaisiin keskustella

erityisesti kaupunkien lähiöissä sijaitsevien kerrostalojen korjausrakentamisella voitaisiin säästää lämmitysenergiaa

työtä naisten aseman parantamiseksi on tehty vuosikymmenten ajan ja asiasta on päätetty aikoinaan jopa yk tasolla

eun jäsenmaana suomi seuraa unionin ilmastolinjauksia jotka näillä näkymin aiotaan toteuttaa kööpenhaminan sopimuksen syntymisestä riippumatta

hallituksen esityksessä ehdotetaan että kiinteistöjen haltijan pitkäaikaisen työttömyyden tai sairauden tai muun näihin rinnastettavan sosiaalisen suoritusesteen vuoksi talousjätevesien käsittelyä koskevista vaatimuksista voidaan poiketa

on lopetettu vanhainkoteja ja terveyskeskusten vuodeosastoja on lakkautettu ja nyt jo moni vanhus on jätetty heitteille yksin kotiin

eurooppalaisten yritysten ja siis myös suomalaisen työllisyyden kannalta olisi kuitenkin vahingollista jos muut merkittävät valtiot eivät sitoutuisi yhteisiin pelisääntöihin

tarve tiiviiseen kaupunkirakentamiseen on ollut viime aikoina usein esillä julkisessa keskustelussa

perheenperustamisiässä olevat nuoret naiset kohtaavat hankaluuksia työllistyä koska osa työnantajista pelkää perhevapaiden aiheuttamia lisäkustannuksia ja esimerkiksi sijaisten palkkaamisesta aiheutuvaa lisätyötä

missään ei kuitenkaan määritellä selkeästi sitä mitä tarkoitetaan pitkäaikaisella työttömyydellä tai minkälainen sairaus voisi olla peruste poikkeamiselle

me olemme esittäneet määrärahoja lapsiperheiden köyhyyden torjuntaan ja asumistukien korotusta niille jotka ovat kaikkein pienituloisimpia sotaveteraanien kuntoutukseen ja rintamalisien korotukseen olemme esittäneet suuria summia samaten meillä on omaishoidon tuen siirto kelalle ja tasokorotus lasten ja nuorten mielenterveystyöhön olemme esittäneet samaten terveyden edistämistyöhön

järkevä yhdyskuntasuunnittelu onkin kaupunkimaisessa ympäristössä tärkeää jotta voidaan toteuttaa esimerkiksi toimivat julkisen liikenteen yhteydet kotien työpaikkojen ja palveluiden välillä

ympäristöhallinnon määrärahojen supistaminen yhdessä tuottavuusohjelman edellyttämien säästötavoitteiden toteuttamisen ja aluehallintouudistuksen kanssa asettavat hallinnonalan todella haasteelliseen tilanteeseen

arvoisa puhemies

omat ongelmansa ovat myös miehillä sillä tutkimusten mukaan työpaikoilla suhtaudutaan kielteisemmin isien kuin äitien jäämiseen perhevapaille

suomalaista teollisuutta ei saa tieten tahtoen ajaa vaikeaan asemaan suostumalla kohtuuttomiin velvoitteisiin joista viime kädessä hyötyvät kehitysmaissa toimivat ylikansalliset yritykset

arvoisa puhemies

näinhän se on että hyvät veljet ja sisaret palkitsevat toisiaan tässä meidän järjestelmässämme puolin ja toisin ja käytäntö on vanha

toimiva joukkoliikenne on kaupunkiympäristön hyvinvoinnin kulmakivi ja sen kehittämiseen ja lisäämiseen on suunnattava riittävästi resursseja

kunnan ympäristöviranomainen voi myöntää poikkeuksen kiinteistökohtaisesti enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan

kunnan omistama energiayhtiö voi pyytää kunnalta takausta esimerkiksi kymmenien miljoonien lainaan joka sitten annetaan edelleen ydinvoimayhtiölle

näissä olosuhteissa on kuitenkin tärkeää että ympäristöhallinnon palvelukyky ja laatu edes yritetään pitää jonkinlaisella kohtuullisella tasolla

se on maan tapa ja siihen on erittäin vaikea konkreettisesti puuttua jos hallintoneuvostoissa ja hallituksissa ja muissa toimi elimissä kansalaisia edustavat tahot eivät avaa suutaan silloin kun on se hetki kun täytyy lausua että emme hyväksy tässä yhteisössä johdon palkitsemisjärjestelmää vaan haluamme että sitä muutetaan heti koska vuosittainhan lyödään lukkoon monissa organisaatioissa nämä ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät

nykyinen perhevapaajärjestelmämme on yksi osoitus siitä että lastenhoitovastuuseen liittyvät asenteet ovat edelleen hyvin perinteisiä

on tärkeää että yksityisautoilulle tarjotaan aidosti houkuttelevia vaihtoehtoja

sen ansiosta pahimmat saastuttajat pääsevät päästöleikkauksista kuin koira veräjästä niiden ei tarvitse vähentää päästöjään sillä ne voivat helposti kuitata ylityksensä ostamalla lisää päästöoikeuksia muilta

hallituksen esityksessä todetaan että epätietoisuutta vallitsee siitä millä kiinteistöillä säännösten vaatimat tehostamistoimet ovat tarpeen ja mikä talousjätevesien käsittelyn tehostamisratkaisu sopii kullekin yksittäiselle kiinteistölle

valiokunta esittää lausunnossaan mielestäni aivan aiheellisesti huolensa kansalaisten vähentyneestä valmiudesta omassa arjessaan pienentää sähkönkulutusta ja muuten toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

valtiovarainministeriön hallitusneuvos on julkisuudessa todennut että jos kyse on sijoituksesta eikä lainasta sijoitusta eivät kuntalakiehdotuksen pykälät millään tavalla rajoita

perussuomalaiset haluavat myös muistuttaa että suomi on harvaanasuttu maa jossa kaikki eivät voi kulkea raiteilla tai ratkaisevasti vähentää yksityisautoiluaan

minä juuri luin ne esitykset mitä meillä on meidän varjobudjetissamme joten toivoisin että pyritään pysymään totuudessa kun täällä täysistunnossa keskustellaan

olisi todella tärkeää että jokainen meistä kantaisi kortensa kekoon sillä pienillä arjen valinnoilla on suuri merkitys lopputuloksen kannalta

eikö tämä ole vastuutonta kuntien pyörittelyä sellaisen ydinvoimalahankkeen takia jonka yksityiset sijoittajat ovat hylänneet siihen liittyvien taloudellisten riskien takia

nämä realiteetit täytyy muistaa liikenteen energiatehokkuus ja päästöjen vähentämistavoitteita suunniteltaessa

siinä vanhempainvapaa koostuisi kolmesta puolen vuoden jaksosta joista yksi olisi korvamerkitty äidille yksi isälle ja yhden vanhemmat voisivat jakaa sopimallaan tavalla

perussuomalaisten varjobudjetti on lähtenyt nimenomaan siitä että ne joilla on maksukykyä maksaisivat enemmän veroja jotta me voimme tätä yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta tasoittaa että niille henkilöille jotka ovat työttömiä tai elävät pienellä kansaneläkkeellä eli kaikille sellaisille henkilöille jotka ovat avun tarpeessa maksettaisiin enää siellä se

aina silloin kun ollaan siinä konkreettisessa kokouksessa minä tulen esittämään ainakin itse kaikissa kokouksissa joissa edustan veronmaksajia että en hyväksy näitä ylimääräisiä palkitsemisjärjestelmiä

valojen ja koneiden sammuttaminen huoneesta lähdettyä kierrätys julkisten kulkuvälineiden suosiminen kaiken kulutuksen vähentäminen ja kasvissyönnin lisääminen ovat helppoja keinoja vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin

syrjäseutujen joukkoliikenteen toimintaedellytykset tulee turvata ja vähäpäästöisten teknologioiden sekä biopolttoaineiden käyttöönottoa on tuettava

arvoisa puhemies

malli tukisi vanhemmuuden kustannusten tasapuolista jakautumista ja kannustaisi nykyistä enemmän myös isiä jäämään kotiin hoitamaan lapsiaan

niiden sijasta tulisi päästötavoitteiden laskentapohjaksi ottaa ominaispäästöjärjestelmä jossa teollisuudessa ja energiantuotannossa sovitaan päästörajat esimerkiksi tuotetulle tonnille kappaleelle tai megawatille

olen sitä mieltä että ylimmällä johdolla pitää olla kiinteä kuukausipalkkio ja se on sen verran kova palkka sitten että ei tarvitse näitä kepulikonsteilla luotuja palkitsemisjärjestelmiä jotka tuottavat aina ylimääräistä tehtiin sitä hyvää tulosta tai huonoa tulosta

esimerkiksi jätevesiuudistus tulee jo rasittamaan taloudellisesti ennestäänkin tiukoilla olevia syrjäseutujen asukkaita eikä heille pidä asettaa kohtuuttomia kustannuksia vaativia lisävelvoitteita ympäristönsuojelun nimissä

mielestäni kestävän kehityksen edistäminen ja opettaminen tulisi ulottaa kaikille tasoille päiväkodeista kouluihin työpaikoille ja ihmisten harrastusten pariin

on arvioitu että kunnissa poikkeushakemusten ja myöhentämisilmoitusten määrä voi kasvaa suureksi ja aiheuttaa hakemusten käsittelyssä vaikeuksia

ominaispäästörajat ylittäville tuotteille voidaan asettaa ilmastopoliittiset tullit ja sakot maksetaan kansalliseen tai kansainväliseen ilmastotavoitteita tukevaan rahastoon

perussuomalaiset ovat hyvin huolissaan siitä kuinka meidän hallitus on halvaantunut niin talouspoliittisesti kuin muutenkin

en hyväksy ollenkaan nykyistä käytäntöä

nyt täällä kuullaan täysin virheellisiä tulkintoja perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorosta

silti meillä on parantamisen varaa myös vaikka vaalirahoituslainsäädännöllä on jossakin määrin saatu kitkettyä sen sektorin korruptiota

eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys jonka tarkoituksena on muuttaa lievän pahoinpitelyn syyteoikeutta siten että alaikäiseen ja läheiseen kohdistetut lievät pahoinpitelyt olisivat virallisen syytteen alaisia

ja todella suurituloisilta ja rikkailta me haluaisimme ottaa tätä rahaa siihen että pienituloiset pärjäisivät paremmin

yksilötasolla pienetkin arjen valinnat ovat merkityksellisiä

ilmoitin että meiltä on tulossa vaihtoehtoinen oikeudenmukainen varjobudjetti tässä syksyn aikana ja siinä sitten täsmentyvät ne luvut mistä me otamme lisää rahaa

näin pystytään tehokkaasti estämään halpatuotteiden tuonti maihin joissa samoja tuotteita valmistavat yritykset toimivat ympäristöystävällisesti aivan toisella kustannusrakenteella

nyt pitäisi tehdä toimenpiteitä kotimaassa jotta saisimme vientiä vetämään lisää työpaikkoja ja ostovoimaa sillä tavalla kansalaisille

arvoisa puhemies

on varmasti koko joukko ihmisiä jotka lähettävät hakemuksia vain saadakseen varmuuden siitä että saavat itselleen lisäaikaa

ilmaston ja ympäristön hyvinvointia voi edistää suosimalla julkista liikennettä ja kimppakyytejä lajittelemalla jätteet kierrättämällä kompostoimalla ja välttämällä turhaa kulutusta

pahin jäljellä olevista rakenteellisen korruption lajeista suomessa on poliittiset virkanimitykset

suomi on todella alusta alkaen käsitellyt tätä kaasuputkea puhtaasti ympäristökysymyksenä kun taas ruotsi ja viro ovat ottaneet huomioon turvallisuuspoliittiset näkökohdat

ympäristövaliokunnan lausunnossa todetaan että valtion asuntorahaston varoista tuettavassa asuntorakentamisessa suositaan edullisesti yhdyskuntarakenteeseen sekä hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen ääreen sijoittuvia hankkeita

eli otamme lisää rahaa niiltä joilla on maksukykyä eli suurituloisilta kansalaisilta on perittävä enemmän progressiivista veroa

arvoisa puhemies

meillähän on edelleen valitettavan yleistä julkisella sektorilla että ratkaiseva tosiasiallinen virkanimityksen peruste on puoluekanta eli jäsenkirja ja osoitettu puolueuskollisuus tai vähintäänkin tiedossa oleva poliittinen samanhenkisyys

hämmästelen eivätkö kollegat ole tutustuneet professori sirkka liisa kivelän kannanottoihin

perussuomalaiset ovat tehneet omia vaihtoehtoisia esityksiä hallituksen esityksille ja ihan tuntuu siltä että kiitettävästi niihin on tutustuttu kun näitä keskusteluja kuunnellaan täällä täysistunnossa ja osittain ne on jopa ymmärretty oikealla tavalla

arvoisa herra puhemies

valtion tulisikin turvata riittävästi rahoitusta jotta ympäristöviranomaisilla olisi tarpeeksi henkilökuntaa ja aikaa tähän uuteen suureen neuvontatyöhön joka kunnille tulee

meidän tulisi pohtia todella vakavasti millaisia seurauksia voi olla siitä että venäläisten valvontaliikenne itämerellä kaasuputken rakentamisen seurauksena kasvaa vedessä ja veden päällä

ympäristön kannalta hyvät valinnat tulee tehdä ihmisille riittävän helpoiksi esimerkiksi lasia ja metallia kyllä viedään keräykseen kunhan vain keräysastiat löytyvät tarpeeksi läheltä jokaista kotia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuten valtioneuvoston tiedonannossa todetaan rahoituksen antaminen kehitysmaille avaa liiketoimintamahdollisuuksia jotka suomen tulee hyödyntää

epäilen kuitenkin sen toteutumista käytännön tasolla sillä tavallisesti kuntien isotkin asuntohankkeet toteutetaan kaukana keskusta alueista eli siellä missä suurilla rakennusliikkeillä on halpaa maaomaisuutta

lisäksi vielä nämä korruptiiviset virkavalinnat usein paketoidaan sullemulle lahjakoriksi ja usein valinnan kohteeksi osuu hyvä veli tai hyvä sisko tai vaikkapa uskonsisar

on totta että monissa etelä suomen rannikkoalueen kunnissa elää vauraita asukkaita

on virolaisia venäläisiä puolalaisia autoja

olisin tiedustellut ministeri henrikssonilta onko missään yhteyksissä pohdittu sitä että rattijuoppo voisi menettää auton eli rikoksentekovälineen valtiolle

sitten meillä on näitä tiettyjä hallituspuolueita lähellä olevia suursäätiöitä ja ne eivät maksa lainkaan pääomatuloista myyntivoittotuloista ynnä muuta

myös yleisellä asenneilmapiirillä on suuri merkitys ihmisten valintoihin

ja se tarkoittaa sitä että työvoimakustannukset ovat huomattavasti halvempia kuin normaalisti olisivat jos siellä olisi suomalaisia rakentajia meidän palkkaehdoillamme